ministeri ei ole valitettavasti ollut paikalla en tiedä varmaan hänellä on perusteltu syy mutta haluan muistuttaa tässä että eduskunta hyväksyi aivan hiljattain uuden kotouttamislain jossa otettiin aika tärkeitä linjauksia hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta maahanmuuttopolitiikan kokonaisuuteen

me haluamme laajoilla hartioilla turvata maakuntatasoisilla hartioilla sosiaali ja terveyspalvelut kaikille maakunnan ihmisille ja haluamme kotikunnissa tuottaa lähipalvelut ja tällä tavalla varmistaa sen että meillä on tehokas palvelujärjestelmä

nyt kannattaisi hallituksenkin ottaa tämä keskustan malli ihan vakavasti

me pidimme tärkeänä siis nyt puhun koko eduskunnasta sitä että kotouttamiseen osoitetaan riittävät määrärahat

tietojen mukaan tämä sote asian vääntäminen on jälleen ajautunut tilanteeseen jossa asiantuntijoitten kantoja ei oteta huomioon ja sieltä nyt lähipäivinä tullaan sitten ulos poliittisella mallilla jonka asiantuntijat ampuvat täysin alas

nythän tässä kotouttamislaissa osoitettiin määrärahat vain alkukartoitukseen joka on tietystikin ensimmäinen askel mutta sen pitää saada myös jatkoa niin että nämä maahanmuuttajat pääsevät välittömästi erilaisten kotouttamistoimien piiriin koska se on kaikkien kannalta paras vaihtoehto

eikö tässä nyt pitäisi ottaa realiteetit käsiin ja tämä ideologinen pakkoratkaisu unohtaa ja lähteä siitä että sairaanhoitopiirien ympärille rakennetaan tämä terveydenhuollon kokonaisjärjestelmä

sitten edellytettiin että käsittelyaikoja pystytään lyhentämään

nyt ensi vuoden budjetissa on tiettyjä resursseja joilla pystytään kohtuullisesti toimimaan mutta varmasti jatkossa tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota ja erityisesti näiden perheenyhdistämislain pohjalta tulevien henkilöitten osalta

lisäksi eduskunta edellytti silloin että selvitetään pitäisikö kansalaisuuden myöntämisen ehdoksi ottaa erillinen kansalaisuustesti joita on hyvin laajasti jo eri puolilla eurooppaa muissa euroopan maissa

arvoisa puhemies

se pitää myöntää

tästä aikanaan tulee selvitys

olen myös sitä mieltä että kun näitä henkilöstövähennyksiä toteutetaan niin kyllä tämä alueellinen näkökohta pitäisi nykyistä paremmin ottaa huomioon

sitten linjaus oli pitääkö osa tästä kotouttamistuesta sitoa vastikkeelliseksi niin että se edellyttäisi sitoutumista koulutukseen ja kielikoulutukseen ja sitä kautta edistäisi myös näitä kotouttamistoimia

meillä tarvitaan valtion keskushallinnon puolella keventämistä ja ohentamista ja tehtävien siirtämistä aluehallintoon ja paikallishallintopuolella tarvitaan näitä paikallishallinnon palvelupisteitä kuntiin

ja kolmantena oli selvitys linjaus että pitäisikö tämä alkuvaiheen koulutus vakinaistaa esimerkiksi kansanopisto kansalaisopisto työväenopistoverkoston pohjalle koska nyt se tapahtuu kilpailutuksen perusteella tapauskohtaisesti ely keskusten toimesta ja tulokset ja pitkäjänteisyys eivät ole parhaita mahdollisia

tätä hanketta pitäisi kiirehtiä

siitä on hyvä perustyö selvitysmies timo kietäväisen tekemä selvitys jossa hahmoteltiin niitä käytännön malleja mitenkä jokaiseen kuntakeskukseen kunnantalon yhteyteen voitaisiin perustaa tämmöinen paikallishallinnon palveluyksikkö josta kansalaiset saisivat palveluita ja jossa pystyisivät laittamaan erilaisia lupa asioita vireille ja niin edelleen

sitten oli tärkeä linjaus että eduskunta edellytti että hallitus antaa selonteon maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudesta vaalikausittain ja seuraa näitten suomen vetovoimatekijöitten kehitystä suhteessa muihin vertailumaihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin niitten yhtenäistämiseksi

seinäjokioulu ratahankkeen työn jatkumiseen koska sehän on erittäin merkittävä hanke koko pohjoisen suomen kannalta mutta myös koko suomen kannalta

kun näköpiirissä on että esimerkiksi kaivannaisteollisuuden kautta kuljetukset tulevat lisääntymään niin on välttämätöntä että tämä tärkeä ratayhteys pystytään kunnostamaan ja hanke toteuttamaan häiriöttä

silloin tämmöinen vaalikausittainen selonteko voi avata ja purkaa sen pienempiin osiin ja se kokonaisuus tulee paremmin esiin

arvoisa herra puhemies

valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta on tärkeä asiakirja joka sisältää monia toteuttamiskelpoisia linjauksia paitsi tälle hallitukselle myös ennen kaikkea tulevalle hallitukselle

hallintovaliokunnalla on käsittelyssä myös oma selvityspyyntö niin sanotun perheenyhdistämislainsäädännön tilanteesta ja me tulemme tammikuussa linjaamaan ne toimenpiteet mitä tämä nykyinen lainsäädäntö edellyttää

tässä mielessä tämä rahoitusjärjestely mikä nyt toteutettiin varmistaa sen että työt jatkuvat mikä on todella pohjois pohjanmaalle pohjois suomelle äärettömän iso ja myönteinen asia

täällä vallinnut hyvin suuri yksituumaisuus ruokapolitiikan linjoista on tietysti hyvä asia ja nyt kun kaikissa eduskuntaryhmissä on ollut myönteinen suhtautuminen niin sopii olettaa että kaikki eduskuntapuolueet ottavat nämä tavoitteet myös omiin eduskuntavaaliohjelmiinsa

tämä on tärkeä tavoite ja tämä pelastuslaki eräiltä osin vie juuri oikeaan suuntaan tätä tavoitetta

uskon että siellä on tiettyjä muutostarpeita jotta pystymme tähän vetovoimatekijään vaikuttamaan ja saamaan tiettyjä muutoksia aikaan

haluan vielä arvoisa herra puhemies todeta sen että oli erittäin hyvä että me saimme lisättyä kuntien rahaa kuntakorvauksiin

julkisuudessa niin kuin täällä salissakin on paljon keskusteltu väestösuojien rakentamisvelvoitteista niistä neliörajoista mitkä sisältyvät tähän uuteen lakiesitykseen

nythän vaikka ei täällä salissa tällä hetkellä eduskunnassa ovat kaikkien muitten puolueitten puheenjohtajatkin paitsi perussuomalaisten ja toivoisin että tämä sitoutuminen tältä osin syntyy

minä ymmärrän ministeriön lähtökohdan siinä että kokonaan näistä velvoitteista ei ole haluttu tässä vaiheessa luopua koska nämä pohjautuvat turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon ja siihen riski ja turvallisuusarvioon mikä on tehty

on niin että jos ei ole tuotannolla kannattavuutta niin ei ole myöskään jatkuvuutta ja sen takia on hyvä että tämä on linjattu keskeiseksi kysymykseksi

tässä kotouttamislaissa laajennetaan tämä etuisuus myöskin koskemaan kaikkia turvapaikanhakijoita kolmesta neljään vuoteen mikä on erittäin iso ja merkittävä asia tulevaisuudessa

se antaa myöskin taustaa siihen että myös työllisyys ja talousnäkökulmista katsoen elintarvikesektorin kehittäminen on tärkeä asia ja laajasti ottaen koko suomen kannalta

mutta pidän tarpeellisena että uuden turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä arvioidaan tämän päivän silmin tarvitaanko näitä väestösuojien rakentamisia tulevaisuudessa ja jos päädytään siihen arvioon että tämä ei ole enää tässä tilanteessa tarpeen niin sitten ryhdytään toimiin lainsäädännön uudistamiseksi tältä osin

kyllä nyt on kohtuuttomalla tavalla tämä byrokratia ja lainsäädäntö vaikeuttamassa monien elintarvikeyritysten tulevaisuutta ja kyllä tässä pitäisi päästä myös käytännön ratkaisuihin joilla kevennettäisiin sitä monelta osin hyvin kohtuutonta byrokratiaa joka vaarantaa meillä lähiruuan saatavuuden tältä osin ja sen monipuolisen tarjonnan mikä olisi mahdollista

mielestäni on aivan oikein että tällä tavalla rutiinitarkastuksista siirrytään riskien arviointiin pohjautuvaan tarkastustoimintaan

täällä todetaan että viranomaistehtävät ovat jatkossakin maksuttomia tehtäviä ja se on hyvä lähtökohta

mutta sen sijaan valvontasuunnitelmaan perustuvaan palotarkastus tai valvontatoimintaan pelastuslaitokset voivat asettaa maksun siis tämä maksun mahdollisuus tulee sisältymään tähän lainsäädäntöön

täällä on paljon puhuttu sopimuspalokuntien merkityksestä ja itsekin haluan korostaa sopimuspalokuntien merkitystä koko suomen paloturvallisuuden kannalta

voi sanoa näin että jos meillä ei olisi toimivaa vapaaehtoista palokuntajärjestelmää niin kyllä yhteiskunnan turvallisuus mutta ennen kaikkea kokonaiskustannukset jos rakennettaisiin vaihtoehtoinen järjestelmä tulisivat huomattavasti kalliimmiksi

tämä lakiesitys sisältää useita myönteisiä asioita sopimuspalokuntien toiminta palokuntalaisten toipua napa sopimuspalokuntalaisten toiminnan kannalta ajateltuna

sitten täällä jo todettu sopimuspalokuntalaisten terveystarkastusten liittäminen tähän lakiin on myöskin tärkeä ja hyvä uudistus

arvoisa puhemies

pääministeri stubb kiteytti oikeastaan aika hyvin tämän vaalikauden neljän vuoden tilanteen kun hän sanoi että kolme vuotta on mennyt tässä tilannekuvan päivittämiseksi ja oikeastaan nyt on neljän kuukauden aikana sitten päästy töihin

sitten työttömien vapaaehtoisten palokuntalaisten työttömyyskorvaukseen tuleva suojaosuus joka on linjattu ymmärsin näin hallituksen ja sosiaali ja terveysministeriön toimesta on tärkeä uudistus joka tukee vapaaehtoista palokuntalaistoimintaa jatkossakin ja poistaa aikanaan yhden epäkohdan joka tässä on ollut olemassa

tietysti näin poliittisen uskottavuuden kannalta myös vähemmän parlamentaarisia vuosia omaavien edustajien kannattaisi nämä faktat selvittää lähtökohtana jotta ei tulisi tällaista sanoisinko näin amatöörimäistä ylilyöntiä kuin tässä äskeisessä pöntöstä pidetyssä edustaja kymäläisen puheenvuorossa tuli

se on valitettavasti näin ollutkin ja tätähän keskusta on kritisoinut että olisi tarvittu nopeampia ratkaisuja suomen talouden kasvuun saamiseksi

julkisessa keskustelussa tai ainakin joissakin puheenvuoroissa ovat olleet esillä sopimuspalokuntalaisten päivälähtökysymys ja korvaukset

mutta tässä on tietysti vuosia aikaa perehtyä näihin faktoihin ja sitä kautta saada nostettua tätä parlamentarismin kannalta tärkeimmän foorumin eli eduskunnan keskustelutasoa jonka pitää perustua tosiasioitten tunnustamiseen ja niihin tosiasioihin joittenka varassa suomalaista yhteiskuntaa rakennetaan

ministeri totesi mielestäni aivan oikein että työnantajan ja kuntien pitää pyrkiä löytämään tästä ratkaisuja mutta lainsäätäjää sen tietysti sillä tavalla pitää kiinnostaa että jos meillä on ajautumassa osa maasta tai osa alueista tilanteeseen että sinne ei löydy vapaaehtoisia palokuntalaisia niin silloin tietysti lainsäätäjän pitää kiinnittää tähän huomio ja ryhtyä niihin toimiin joilla sitten haetaan ratkaisuja että riittävällä tavalla myös taloudellisesti ja toiminnallisesti motivoituneita palokuntalaisia meillä on koko maan alueella

muun muassa uuden kasvun kasvurahasto kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtojen muu kehittäminen erityisesti käyttöpääomarahoituksen osalta biotalouden nostaminen kansalliseksi kärkihankkeeksi ja ensimmäisen työntekijän palkkatuki joka toisi jo paljon uusia työpaikkoja suomeen

näin yleisesti voi sanoa että sisäisen turvallisuuden painoarvo tulee varmasti kasvamaan lähitulevaisuudessa ja on erittäin hyvä että ministerit ovat asettaneet tämän sisäisen turvallisuuden oikeushallinnon parlamentaarisen työryhmän hahmottamaan tulevien vuosien määrärahatarpeita

täällä erityisesti vasemmisto oppositio on antanut kuvan että suomen hallituksesta oli kiinni että uusia pelisääntöjä euroopan ja maailman talouteen ei aikaansaatu

myöskin maakunnan kehittämisrahaa haluamme olla korottamassa ja oppisopimuskoulutuksen haluamme muuttaa koulutussopimukseksi sekä puuttua nuorisotakuun puutteiden korjaamiseen

te annatte suomalaisille kuvan että se olisi ikään kuin suomen hallituksesta kiinni vaikka tosiasia on että suomi on hoitanut hyvin vastuullisesti omia asioitaan omaa talouttaan ja ollut erittäin tiukkojen ehtojen myöntämisen kannalla ja takana

erittäin tärkeä kysymys on myöskin eräänlainen byrokratian ja normien purkukokonaisuus josta olemme tehneet lukuisan määrän erilaisia laki ja toimenpide esityksiä

ne lisäykset olivat erittäin tarpeellisia

keskusta ei hyväksy maatalouden tulojen lisäleikkauksia jotka sisältyvät ensi vuoden talousarvioon koska muutoinkin tuottajahinnat ovat tällä hetkellä alhaisella tasolla ja nämä venäjän vastapakotteet merkitsevät erityisesti maitosektorille isoja menetyksiä

tässä mielessä on syytä myöskin valiokunnassa jollakin tavalla keskustella tästä kysymyksestä menemättä kuitenkaan itse työmarkkinapolitiikkaan

nyt näin isossa kysymyksessä olisi tietenkin syvää vastuullisuutta lähteä yhteisrintamassa toimimaan tämän vakauden aikaansaamiseksi mutta teidän operaationne tähtää aivan toisenlaiseen tilanteeseen

puhemies

poliisien määrärahat ja poliisihallinnon uudistukset puhuttavat erittäin paljon ovat puhuttaneet tässä syksynkin aikana

mutta tämän huolen halusin nostaa esille ikään kuin muistutuksenomaisena myös itse

haluan korostaa että tämä esitys sisältää monia myönteisiä asioita ja uskon että hyvässä yhteistyössä valiokunnan ja ministerin kanssa voimme tehdä pientä hiontaa jos sellaista havaitaan mutta tämä perusviritys on mielestäni hyvä ja kannatettava

julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteensovittamisella pystyttäisiin aikaansaamaan julkiseen talouteen huomattavia säästöjä ja tehokkuutta jota me tarvitsemme

tällöin yksittäisen kunnan taloudellinen tilanne ei ratkaisisi tätä omaishoidon tuen maksatusta sillä tavalla miten tällä hetkellä käy

valiokunta pitää välttämättömänä että poliisihallinto pystyy sovittamaan yhteen toiminta ja johtamisjärjestelmänsä kehittämistarpeet resurssien ja toimintaympäristön muutosten kanssa

sehän oli keskustan erinomaisen hyvä saavutus viime kaudella jonka onnistuimme saamaan läpi

haluamme panostaa erityisesti yrittäjyyttä tukeviin toimiin

valiokunta pitää poliisin resurssien pitkäjänteistä suunnittelua tarpeellisena jotta opiskelijoiden määrä ja eläköityminen ovat tasapainossa

edustaja backman täällä kertoi että keskusta vastustaa tätä suurkuntahanketta valtapoliittisista syistä mutta kyllä se taitaa olla niin että siellä säätytalon kabinetissa hallitusneuvottelijat päättivät valtapolitiikan ideologian perustein lähteä tähän suurkuntahankkeeseen

haluamme alentaa työvoimavaltaisten alojen arvonlisäveroa

haluamme polttoaineverotuksen palautusjärjestelmän raskaalle liikenteelle joka lisäisi merkittävästi kilpailukykyä

myönteisenä asiana pidetään sitä että suojelupoliisi saa yhdyshenkilön turkkiin analysoimaan konfliktialueita ja siellä tapahtuvaa toimintaa

haluamme estää sukupolvenvaihdoksia vaikeuttavan perintö ja lahjaverotuksen kiristämisen ja säilyttää taksien autoverovähennyksen

valiokunta kiinnittää myös erityistä huomiota helsingin poliisilaitoksen tilanteeseen ja pitää tärkeänä että sille osoitetaan valtakunnallisiin erityistehtäviin kuten henkilönsuojaus valtakunnallinen liikenneturvallisuuskeskus johtokeskus ja erityisturvayksikkö karhu riittävä rahoitus

olisi kannattanut kuunnella edustaja johannes koskista joka hyvin selkeästi sanoi että tämä iso kokonaisuus olisi kannattanut ensin selvittää parlamentaarisesti siis kuntien tehtävät kuntien rahoitus sosiaali ja terveystoimen järjestäminen ja sitten olisi katsottu minkälainen kuntarakenne tarvitaan eli tämä on juuri se mitä keskusta on alusta saakka tässä kritiikissään esittänyt

kokonaisuutenaan niin kuin sanoin aluksi pannaan paljon painoa tähän parlamentaariseen työhön joka päättyy helmikuun lopussa ja sen esittämiin linjauksiin

täällä aiemmissa puheenvuoroissa todettiin se tosiasia että tällä hallituskaudella on harjoitettu sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa kuin edellisellä hallituskaudella

kuntapäättäjät ovat aivan hämmennyksen tilassa ja voin sanoa sen että pienehköissä kunnissa lähes kaikki sosialidemokraatit ja kokoomuslaiset kuntapäättäjät vastustavat tätä suurkuntahanketta

valiokunta pitää myönteisenä että rajanylityspaikkojen kehittämistä itärajalla jatketaan ja pidämme tärkeänä sitä että muuttuneessa turvallisuusympäristössä suomen on tärkeää säilyttää uskottava ja itsenäinen ulkorajavalvonta sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen

mutta olemme valmiita korottamaan parhaiten ansaitsevien verotusta vastaavalla tavalla ja haluamme säätää myöskin kivihiilelle haittaveron

kun mentiin hallitusneuvotteluihin me saimme läpi ruuan arvonlisäveron alentamisen alimpien äitiys ja sairauspäivärahojen vanhempainrahojen korottamisen ja sitten myöhemmin takuueläkkeen ja sitten kunnallisen perusvähennyksen toki niin että toiset hallituskumppanit tulivat mukaan

kaikkea meidän hyvää esityskokonaisuutta tässä ei millään ehdi viidessä minuutissa kertoa mutta täällä ovat kollegat varanneet puheenvuoroja joten uskon että tästä muodostuu vakuuttava rautainen kokonaisuus joka osoittaa sen että suomen keskustalla on konkreettisia ehdotuksia tämän isänmaan pelastamiseksi talouden kasvuun saamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan tärkeän perustan turvaamiseksi

minä haluan kiittää valiokunnan puolesta hyvin monipuolisesta laajasta keskustelusta mikä liittyy tähän aselakiin

itärajalla tulee pitää riittävät voimavarat jotta rajavartiolaitoksen toimintavalmius ja varautumistaso voidaan säilyttää

mutta tämä on tausta tähän hallituksen ohjelmaan siis keskustan saama luottamus kansalta ja sen vaikutus sitten harjoitettuun politiikkaan

on tärkeää että verotuksessa ja tulonsiirroissa oikeudenmukaisuus korostuu

se annettiin olosuhteissa joissa yhteiskunnan tilanne sitä vaati aikamoisten kriisien jäljiltä traagisten tapahtumien jäljiltä liittyen näihin kahteen ampumavälikohtaukseen

on erityisen tärkeää että myös tulevalla vaalikaudella lähtökohtana on se että verotuksessa on riittävä progressio eli ne joilla on paremmat tulot maksavat myös suhteessa enemmän veroa eikä mennä siihen suuntaan että tuloverotuksessa toteutetaan merkittäviä kevennyksiä jotka sitten rahoitetaan arvonlisäveroa tai energiaveroja nostamalla mikä olisi pienituloisten kannalta suhteessa rankempaa

laki valmisteltiin varmastikin aika nopeasti ja se johti siihen että hallintovaliokunta joutui korjaamaan tätä lakia poikkeuksellisen laajasti

se ei ole aivan tavallista että näin laajasti joudutaan eri pykäliä ja eri perusteluitakin korjaamaan mutta se oli tarpeen jotta oli edellytykset tuoda tämä lakiesitys tänne eduskuntaan

mutta yleisesti voi todeta että hätäkeskustoiminnankin osalta voimakkaat uudistukset ovat nyt vaiheessa jossa tuloksiakin odotellaan mutta kieltämättä paineita ja myöskin kriittistä arviota kentältä on tämän uudistuksenkin osalta tullut

pitäisin hyvänä että kunnille voitaisiin asettaa minimikunnallisveron taso ja kunnallisveroon myös katto johonka se enintään voisi nousta ja jos se ylittää niin silloin ryhdyttäisiin erityistoimiin siinä miten kansalaisten palvelut voidaan turvata kohtuullisella tavalla

niissä keskusteluissa jotka silloin lain lähetekeskustelussa käytiin hyvin laajasti toivottiin käsiaseitten saannin tiukentamista ja tiedonkulun parantamista

täällä valiokuntakäsittelyssä kuultiin poikkeuksellisen laajasti asiantuntijoita ja varmasti se oli yksi tekijä siinä että hallintovaliokunta perussuomalaisten edustajaa lukuun ottamatta oli täysin yksimielinen tämän mietinnön sisällöstä ja siitä haluan erityisen kiitoksen antaa tällä hetkellä oppositiossa oleville puolueille

pidän erittäin tärkeänä että vaikka meillä on erittäin haastavat ajat taloudessa niin perusturvan kehittäminen olisi myös tulevan hallituksen ohjelmassa

meillähän on tutkimustenkin valossa perusturva jäänyt jälkien käyttöä se on jäänyt jälkeen tässä kehityksessä

ei haluttu tehdä puoluepolitiikkaa vaan ratkaista tämä vaikea asia asiakysymyksillä ja yhteiskunnan kokonaisetua ajatellen

tässä keskustelussa ei niinkään täällä mutta erityisesti julkisuudessa on annettu siinä mielessä väärä kuva että tämä aselakihan ei vaikuta millään tavalla toistaiseksi voimassa oleviin aselupiin ne jatkuvat ennallaan eikä se vaikuta pitkien metsästysaseiden lupakäytäntöön harrastuneisuuden osalta tai muutoinkaan ne prosessit jatkuvat ennallaan

pidän myös tärkeänä että kuntien valtionosuustaso turvataan

nythän on toteutettu sillä tavalla hyvää kuntapolitiikkaa että kunnat ovat saaneet indeksikorotukset valtionosuuksiin täysimääräisinä

se on tällä kaudella ollut poikkeavaa aiempiin pariin kolmeen hallituskauteen verrattuna

se on turvannut sen että esimerkiksi viime vuodelta uskon näin kunnat tekevät ennakoitua parempaa tulosta ja pystyvät hoitamaan investointeja vähemmällä velkarahalla mikä vakauttaa kuntataloutta

mutta tulevalle kaudelle tämä sama lähtökohta pitää ottaa eikä pidä tällä tavalla lisätä kansalaisten eriarvoisuutta heikentämällä kuntien tulopohjaa

tässäkin valiokunta oli yksimielinen että me haluamme että maksuasetuksella kohtuullistetaan tätä lupakäytäntöä ja tulemme sitä edellyttämään myöskin ja myös seuraamaan että näin tulee käytännössä käymään

pääministeri kiviniemi esitti joku aika sitten erillistä yhteiskuntasopimusta joka olisi kahden vaalikauden mittainen ja jolla tavoiteltaisiin toisaalta talouden kasvua mutta myöskin kilpailukykyä ja vakautta

itsekin olen metsästyksen harrastaja ja se oikeastaan oli helpottamassa tämän asian käsittelyä tässä pitää sanoa että ensimmäinen hirvikaatoni oli reilu viikko sitten lauantaina

se myöskin omalta osaltaan antaa varmasti edellytyksiä työllisyyden parantamiseen verotulokertymään ja sitä kautta riittävään perusturvan ja peruspalveluitten rahoittamiseen

kähkönen ja allekirjoittanut ja monet muut tietävät ja sen takia piti varmistaa se että tällä lainsäädännöllä ei vaikeuteta suomalaisten rehellisten metsästäjien asemaa ja mahdollisuutta harrastukseen ja se on pystytty hoitamaan

jos pyrkii löytämään positiivista tämän iltapäivän keskusteluista niin kyllä täällä hyvin laajasti sitä korostettiin ei ihan kaikissa puheenvuoroissa mutta aika laajasti

tämä laki vaikuttaa käsiaseitten saatavuuteen siellä tulee tiukennuksia mutta esimerkiksi harrastevaatimusten osalta valiokunta kevensi vaatimuksia huomioimalla asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen palveluksen osalta puolet tähän harrastuneisuuden jaksoon

on tietysti tämän talon kansanedustuslaitoksen tehtävä kantaa huolta juuri niistä jotka eivät itse kykene riittävällä tavalla huolehtimaan itsestään ja puolustamaan itseään

tämä on idea tässä heikompien puolustamisessa ja se on tämän talon tehtävä ja meidän kaikkien kansanedustajien ainakin meidän jotka tunnemme tätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta joka on yhteiskuntapolitiikan yksi tärkeä kulmakivi

minusta ministeri kiviniemi on oikeilla jäljillä kun hän on käynnistänyt tämän kuntien parhaitten käytäntöjen avaamisen kaikkien kuntien käyttöön

itse en näe että täällä sitten tätä lupakäytäntöä on sotkettu julkisuudessakin siten että luvat myönnettäisiin aina määräajaksi

nämä metsästysaseet myönnetään toistaiseksi ellei ole perustetta muuhun ja se peruste pitää luvanhakijalle perustella kirjallisesti jos joku erityinen syy on miksi se on määräaikainen

harrastuneisuuden osalta lievennettiin vaatimusta eli riittää että kahdentoista kuukauden aikana keskimäärin neljännesvuosittain harrastetaan tätä ampumaharrastusta

nyt on kuntarajoja tarkisteltu ja tehty rakenteellisia ratkaisuja mutta oleellinen tulos tulee siitä miten nämä palvelut tehostuvat

huomioihan se riittävällä tavalla kuntien väliset erot sijainnista johtuvat erot ja sairastuvuuskysymykset koska ne ovat taas kuntavaltio suhteen kannalta tärkeitä että olosuhdetekijät ovat riittävällä tavalla huomioituina